minä ymmärrän tämän huolen tästä oikeusturvasta ja ymmärrän sen huolen myös kielellisistä oikeuksista mutta kyllä minä nyt uskon kun meillä on asiantuntijat jotka vakuuttavat että homma tulee toimimaan

me tarvitsemme aurinkoa me tarvitsemme tuulta me tarvitsemme vettä me tarvitsemme turvetta biokaasua metsäenergiaa ja ydinvoimaa siitä ei vain pääse mihinkään

arvoisa herra puhemies

ja koska tämä on kokeilu niin jos se ei toimi ja löydetään joitain epäkohtia ne korjataan tai sitten tämä malli ei tule voimaan

eli tilannehan on se että siellä on jo selvitysryhmiä teidän asettamianne selvitysryhmiä jotka ovat muun muassa puuttumassa sitten näihin hakemassa näitä säästöjä eli käräjäoikeus vankilaverkko ynnä muut tämmöiset

arvoisa puhemies

hallitusneuvotteluissa sovittiin että tarveharkinnasta ei luovuta mutta siellä on tämä lievennys siltä osin kun on näitä asiantuntijoita asiantuntijatyöhön sopivia henkilöitä heidän osaltaan se on kyllä

tämä hommahan etenee nyt niin että organisaatiotyöryhmä ryhtyy nyt katsomaan mitä tämä käytännössä tarkoittaa kun tätä lähdetään viemään eteenpäin toimitilojen osalta henkilöstön osalta ja kaiken muun osalta

tämä on nimenomaan sitä puolta missä kannattaa katsoa se osaaminen ja jos sille osaamiselle todellakin on käyttöä niin tässä suhteessa siinä tarveharkinnassa on näin

sen organisaatiotyöryhmän työnä on myös tehdä sitten se hallituksen esitys tämän vuoden loppuun tai ehkä ensi vuoden alkuun mennessä

myynti ulkomaiseen omistukseen ja työpaikkojen ulkoistaminen ulkomaiselle työvoimalle ei ole järkevää työvoima eikä talouspolitiikkaa

ei näistä talkoista kukaan osapuoli säästy ja tämä tietysti tekee kipeää mutta se koetetaan tehdä niin että siitä tulisi mahdollisimman vähän vahinkoa ja koetetaan tehdä asioita fiksummin

kyllä hallituksen pitää käydä arvokeskustelu siitä miten omistajaohjauspolitiikkaa käytetään

arvoisa rouva puhemies

nyt tämä meni rakentavaan suuntaan tämä liikahti eteenpäin

arvonlisäveron korotus

itse uskon että tällä tavalla etenemällä me pääsemme tästä loppujen lopuksi sopimukseen mutta tämä asia on totta kai työmarkkinapöydissä mutta hallitus on tässä myös osapuolena tämä pitää muistaa

niin kuin äsken sanoin kyllä me olemme näihinkin asioihin kiinnittäneet huomiota ja me olemme sitä mieltä temin puolella että mahdollisimman nopea työllistyminen on kaikkien etu myös maahanmuuttajien ja tietenkin tämän yhteiskunnan ja tämä tämmöinen niin sanottu makoilu kimblen pelaaminen jalkapallo vaikka on hieno laji ei välttämättä kauheasti meitä hyödytä

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

haluaisin kysyä pääministeriltä ymmärrän että teille tulee paljon kysymyksiä äsken ainakin minulta meni ohi vastasitteko mielestäni ette vastannut kysymykseeni onko hallituksen linja se että suomeen halutaan halpatyövoimaa

aina kun puhutaan tästä paikallisesta sopimisesta samaan hengenvetoon pitää puhua henkilöstön aseman vahvistamisesta työpaikoilla

meille tietysti niin kuin täällä varmaan kaikille jotka näihin asioihin ovat perehtyneet se kulminaatiopiste tulee siitä lähdetäänkö tässä menemään niin sanotusti tes teitse vai lakiteitse

tämä on ihan totta tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen on juuri tämän työllisyysnäkökulman kannalta äärimmäisen tärkeä asia

yksi semmoinen asia mikä tässä keskustelussa minun mielestäni vielä on unohtunut on se että kun tätä tutkimus ja kehitystoimintaa tehdään pitää olla myös kärsivällinen sen suhteen että kun näitä työpaikkoja totta kai tällaisessa taloudellisessa tilanteessa kaikki odottavat niin yksi ongelma suomessa on se että täällä odotellaan sellaisia pikavoittoja että jos ei nyt heti tai ensi vuonna tule työpaikkoja niin meiltä loppuu kärsivällisyys ja tämä koskee varsinkin suuria yrityksiä

tästä olemme yhdessä sisäministeriön kanssa keskustelleet voisiko tätä aikaa lyhentää ja edelleen sitä pohdiskelua käydään

kyllä meillä on tavallaan myös se velvoite siitä että kun jotain saa niin sen eteen täytyisi jotain tehdä eikä minun mielestäni pitäisi olla mikään ongelma esimerkiksi tehdä risusavottaa

ei nyt sössitä itse tätä asiaa edustaja uotila

meidän mielestämme siinä on syytä pikkuisen miettiä sitä lyhentämistä aika oleellisestikin jotta näille ihmisille annetaan mahdollisuus mahdollisimman nopeasti päästä sitten töihin

arvoisa herra puhemies

täällä on puhuttu muutamaan otteeseen tästä pienimuotoisen sähköntuotannon edistämisestä ja olen aikaisemminkin ministeri vapaavuorelta kysynyt niiden käytännön esteiden poistamisten perään ja ministeri on luvannut jo joitain toimenpiteitä

hallituskauden alkukuukausia lukuun ottamatta maamme työllisyys on heikentynyt ei parantunut

tässä selonteossa esitetyt toimenpiteet pientuotannon käytännön esteiden poistamiseksi ovat aika lailla puutteellisia ja olen itse esittänyt toimenpidealoitteessani että nimenomaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi tulisi keventää syöttötariffin hallintobyrokratiaa kehittää laitosten uutuusvaatimuksen käsittelyä ja helpottaa pientuotannon verkkoon pääsyä

tästä huolimatta hallituksen talouspolitiikan iso linja ei ole muuttunut

missä tämän asian suhteen mennään kun selontekoa on päivitetty vai pitääkö tätä selontekoa vielä peräti päivitellä sen suhteen ettei toimia pientuotannon käytännön esteiden poistamisesta tai edes pienentämisestä ole vielä aloitettu

eläköityvä suomi tarvitsee toki työntekijöitä mutta tällä hetkellä maatamme vaivaa ennen kaikkea huutava pula työpaikoista

minä olen koko ajan toistanut samaa asiaa että mitään ohituskaistoja ei olla rakentamassa ja siihen pitää ilman muuta kiinnittää huomiota että näin ei myöskään tapahdu

arvoisa rouva puhemies

siinä kolmikantaisessa työryhmässä jossa tämä asia on nyt käydään läpi nämä yksityiskohdat

eli siitä tarveharkinnasta pidetään kiinni ihan normaali prosessi

hallitus eilen tiedotti me olemme todella kertoneet että siellä pitää pystyä sopimaan paikallisesti työajoista palkoista palkanosista lisistä palkkausjärjestelmästä mutta henkilöstön edustus on turvattava yrityksen hallinnossa sekin löytyy sieltä

tuoreiden komission ja oecdn ennusteiden mukaan kuulumme talouskasvun osalta euroopan rupusakkiin

eli kyllä tässä on vahvasti myös henkilöstön asema mukana mutta sieltä tulee esitys jonka jälkeen me katsomme millainen se on ja sitten tehdään siitä johtopäätöksiä

minun mielestäni tämä on varmaan sellainen yhteinen jos käytän tätä hieman kömpelöä sanaa tahtotila että harmaan talouden torjuntaa tullaan jatkamaan

ollaanko hallituksessa tietoisia siitä että kilpailutuksen takia saattaa tulevaisuudessa suomen vesillä operoida entinen suomalainen alus viron lipun alla virolaisella miehistöllä kun samaan aikaan suomalaiset merimiehet ovat työttöminä

harmaan talouden seurantaa on myös hallituksessa pohdittu ihan vakavasti ja me otamme tämän asian todella isosti huomioon

sitten no mennään asia kerrallaan edustaja rossi kiinnitti huomiota näihin ulosottoasioihin ja velkaantuneitten aseman helpottamiseen ja se on ihan totta meillä on pohdinnassa nyt parastaikaa omn puolella se mitä näille asioille voisi tehdä väki osti tuo saatana mietitään sitä ihmisten pitäisi saada tavalla

lopetetaan nykyinen lähinnä venäläisiä hyödyttävä energiapolitiikan teko ja otetaan tavoitteeksi kohtuuhintainen ja kotimainen energia

äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen kysymys

energiantuotannon kotimaisuusasteen nostamisella voidaan edistää maamme talouskasvua ja saada aikaan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

eli jonkunlainen oikeudenmukaisuus inhimillisyys näissä asioissa tulee olla ja siinä että ihmiset saisivat jossakin vaiheessa anteeksikin näitä asioita

näissä yhteyksissä on tuotu esiin että rikoksista annetut rangaistukset ovat olleet lieviä ja että rangaistukset eivät vastaa yleistä oikeustajua

tässä on nyt tullut semmoinen ongelma että kun työttömyys lisääntyy ikääntyneiden keskuudessa yhä useampi jaksaa sinne vanhuuseläkkeelle saakka mutta osa ei todellakaan jaksa

no ennen suoraviivaista johtopäätöksen tekemistä mahdollisista toimintatavoista on syytä arvioida mitä yleisellä oikeustajulla tarkoitetaan ja mikä kansalaisen näkemys toimivasta rikosoikeusjärjestelmästä loppujen lopuksi sitten on

jatkuvasti on käyty keskusteluja muun muassa ulosottopuolen kanssa mitkä olisivat ne keinot helpottaa näiden velkaantuneitten asiaa

tämän takia olen yleisen oikeustajun ja tämän asian määrittelemiseksi käynnistänyt tämmöisen hankkeen

vastaan omalta osaltani siitä että meidän on tällä tietoa tämän kuun lopussa tarkoitus tulla julki kotouttamisen toimintasuunnitelman kanssa eli me olemme pohtineet oikeasti näitä asioita joka näkökulmasta

minä kysyn

tunnistaako hallitus tämän ongelman ja tämän näkemyksen ja miten vastaatte tähän ikääntyneiden työttömien ongelmaan

alipalkan kriminalisointi

asia on tietenkin äärettömän tärkeä ja semmoinen mistä täytyisi sitten hallituksen sisällä käydä neuvottelu liittyen tähän onko tämä se hallitus joka tämän tuo esille

arvoisa herra puhemies

se on kattava tutkimushanke tämmöinen väestöpohjainen haastattelututkimus jossa satunnaisesti valikoiduilta vastaajilta kysytään heidän arviotaan sopivista rangaistuksista

arvoisa herra puhemies

minä en ole siinä asemassa että minä tässä nyt esitän että tänne se tuodaan mutta minä voin esittää sitä hallituksen sisällä keskusteltavaksi että mikä on sitten se hallituksen kanta se päätetään sitten yhdessä porukalla tuodaanko se tänne

ja kuten tässä ministeri orpo äsken mainitsi me joudumme myös samalla miettimään uusia tapoja toimia koska tämä haastaa meidät aivan eri tavalla kuin aikaisemmin

tämähän tosiaan on kokeilu ja kysyisin ministeri ihalaiselta miten tätä kokeilua seurataan valvotaan ja ennen kaikkea sitten kun niitä tuloksia saadaan siitä niin varmaan mietitään sitä kannattaako tätä kokeilua jatkaa

näihin me olemme päätyneet ja totta kai niissä on ongelmia kyllähän me sen tiedämme ja myönnämme mutta kuten on sanottu moneen kertaan tämä on se ainoa tapa millä me voimme tähän kustannuskilpailukykyyn puuttua

eli tutkimuksen valmistuttua arvioidaan mahdolliset tarpeet lainsäädännön tarkistamiseen

siinä suhteessa näille ryhmille joilla ei ole sitä osaamista nämä osaamiserot ovat todellakin suuria me joudumme luomaan uusia polkuja ja miettimään uusia keinoja ja sen takia me haluamme kuulla sitä kokemusta myös muualta euroopasta miten he ovat näitä asioita tehneet ja sieltä voi olla oppia

ja jälleen kerran ovi on selällään apposen auki tervetuloa esittelemään parempi vaihtoehto

olisin tästä kiinnostunut tästä jatkosta myös

se työelämä on minun mielestäni se paras tapa oppia ja sisäistää tätä mitä tämä suomi oikeasti on ja sinne on aivan pakko laittaa resursseja

me olemme ihan herkällä korvalla kuulemassa niitä vaihtoehtoja ja uskon että työmarkkinajärjestötkin miettivät näitä ja sieltä saattaa tulla ihan hyviä vaihtoehtoja

tänäänkin puheeni todisti sen että tällä hetkellä omn tilanne on hyvä mutta ei pidä tuudittautua kehyskausi on tiukka ja lopussa tulee äärettömän tiukkaa

hallitusta eivät nämä uudistukset ole kiinnostaneet mutta olette sen sijaan nyt leikkaamassa työvoimapolitiikan rahoitusta ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa

arvoisa puhemies